lehtitalot julkaisevat sekä paperisia että digitaalisia tuotteita ja veronalennus antaa mahdollisuuden kehittää niitä kaikkia

venäjä on maa joka herättää suomalaisissa tuntemuksia

ukrainan tilanteen yhteydessä on esitetty huolta kahdenkeskisen neuvotteluyhteyden säilymisestä suomen ja venäjän välillä

on kuitenkin huomioitava isossa kuvassa että venäjän politiikan tavoitteena on rikkoa eun yhtenäisyyttä käydä erillisiä keskusteluja ja neuvotteluja yksittäisten eu maiden kanssa ja hajottaa eu rintamaa

arvoisa puhemies

venäjä arvostaa vahvuutta sitä se haluaa ja vaatii itseltään mutta kunnioittaa myös muiden ominaisuutena

arvoisa puhemies

voisin todeta edustaja rantakankaalle että olen tiedostanut hyvin tarkkaan sen ongelman mikä tästä ehdotetusta kyntökiellosta tulisi eri puolille suomea ja tarkoitukseni on kyllä tehdä tarmokkaasti työtä siinä edelleen niin kuin olen tähänkin asti tehnyt

tiukassa taloudellisessa tilanteessa jossa elämme tarvitaan elvyttäviä investointeja joissa valtion rahalle saadaan myös vastinetta työnä ja verotuloina tulevaisuudessa

tämä ongelma on aika haastava suomalaisten maatilojen kannalta jos se sellaisenaan toteutuu ja pyrin siinä kyllä miehen paikan täyttämään

siltä osin meidän tulee kyllä löytää sellainen ratkaisu jonka avulla suomalainen maatila eri puolilla suomea voi harjoittaa toimintaansa kannattavasti

tuossa muutamissa puheenvuoroissa kyllä tosiaan aika surutta oltiin viemässä yrittäjiltä työpaikkaa ja perheiltä elantoa

vielä haluaisin tuoda esille tämän keskustelun tästä eettisyydestä

täällä todettiin että se on tässä se joka niin kuin mättää

tässä on hieman pompoteltu sitä kuuluuko tämä asia varsinaiseen talousarvioon vai lisätalousarvioon mutta esityksessä se nyt on ja sillä sipuli

minun mielestäni tässä heijastuu jopa vähän semmoinen keskustelu että on niin kuin parempia ihmisiä parempaa näkökulmaa kuin konsanaan sitten jollain toisilla

kaikilla on tämän asian tiimoilta varmastikin oikea tavoite ja tarkoitus

toisena asiana nostan esille asian joka tuli esille myös edeltävissä puheenvuoroissa ainakin edustajat eestilä ja kiviranta mainitsivat siitä

mutta vielä sitten toinen asia joka liittyy tähän talousaspektiin joka totta kai on tärkeä

esityksessä todetaan että tavoitteena on luoda menettely joka edistää alaikäisten turvallisuutta mutta joka ei kuitenkaan vaikeuta vapaaehtoistoiminnan järjestämistä

jossakin puheenvuorossa jo todettiin että pohjanmaalla erityisesti joittenkin kuntien osalta verotulot turkistarhauksesta ovat merkittävät

siitä on sitten päädytty tähän vapaaehtoisuuteen siitä huolimatta että jotkut lausuntovaliokunnat ovat sitten perusteluja muitakin näkemyksiä tehneet

voin ottaa esimerkkinä uusikaarlepyyn ja kotikaupunkini kauhavan

kun me puhumme vapaaehtoistoiminnasta niin me puhumme esimerkiksi urheiluseuroista joissa on valmentajia joku valmentaja saattaa olla seuran tehtävissä parikymmentä vuotta on tilapäisiä henkilöitä ja niin edelleen

tämä päätös joka sisältyy tähän lisätalousarvioon on jo ehkä ollut hieman ennakoitukin se on järkiratkaisu joka turvaa omalta osaltaan kotimaisen energian käytön tehostamista

eli toisaalta on syytä kyllä ottaa huomioon se että vapaaehtoistyötä tekevät myös ne jotka pyytävät näitä otteita he ovat vapaaehtoistyöntekijöitä usein

rahojen siirto kemeraan on tärkeä signaali koska uusiutuva energia on mahdollisuus johon hallituksen tulee panostaa myös jatkossa

siltä osin tässä on pieni riski että hyvä tarkoitus voisi aiheuttaa sitten sitä että kerta kaikkiaan lyyhistytään sitten sinne byrokratian alle

mutta mielestäni tämä on hyvä lähtökohta ja tätä vielä seurataan niin kuin tuossa todetaan

kärkenä ovat olleet eun rahoituskehysneuvottelut ja tehdyt päätökset etelä suomen kansallisen tuen jatkosta

myös luopumistuen jatko on selkeä onnistuminen

kiitos ministerille

nyt voisikin todeta että kun tukiratkaisut on tehty on lisättävä löylyä ja painetta maatalouden kannattavuuden parantamiseen markkinoilla

kuluttajat arvostavat suomalaista ruokaa

jotta sitä riittää on viljelijän saatava reilu osuus tuotantoketjussa

miten vuoropuhelua tuottajien teollisuuden ja kaupan kesken aiotaan ministeriön toimesta edistää ensi vuonna

arvoisa puhemies

perusopetuslakia on uudistettu erityisopetuksen osalta ja siihen liittyvät tietysti ne pohdinnat sitten tuosta oppivelvollisuusiästäkin joita ministeri toi esille

mielestäni myös siinä tehtiin ihan oikea ratkaisu koska jos olisi nostettu oppivelvollisuusikää vuodella niin niitä rahoja olisi samalla kohdennettu sellaisille jotka eivät niitä olisi tarvinneet

mutta tästä erityisopetuksesta sen verran että opettajakunnalta opetusalalta tulee hyvin paljon palautetta siitä että sinänsä tämä erityisopetuslain uudistaminen on tuonut monia hyviä elementtejä ja rajapinnat perusopetuksen ja erityisopetuksen välillä on sopivasti häivytetty mutta ongelmaksi on tullut byrokratia oppimissuunnitelmat hojksit pedagoginen selvitys erityisen tuen päätökset ja niin edelleen

kotimainen energiankäyttö on tärkeä osa talouden elpymistä

siis kuitenkin on muistettava että tässä kivihiilen maailmanmarkkinahinta on romahtanut mikä on osaltaan myös vaikuttanut sitten merkittävästi tähän tilanteeseen

on myös syytä muistaa että nyt peruttiin turpeen verotuksen korottaminen mikä on tie oikeaan suuntaan ja myös lupabyrokratiaa helpotetaan rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti

opettajat ovat hieman uupumassa tämän byrokratian alle ja haluaisivat tehdä sitä työtänsä

eli voisi sanoa että tässä on kotimaisen energiankäytön osalta otettu oikeita askeleita eteenpäin ja turpeen kunnianpalautustakin on harjoitettu

kysyisinkin

arvoisa puhemies

perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa todettiin kahdella kielellä että älä luota vieraaseen apuun

kun ajatellaan tätä nykyistä kansainvälistä konfliktitilannetta niin kyllähän meidän hornet kalustomme on ollut täysin välttämätön ja oleellinen osa suomalaista uskottavaa puolustusta

mielestämme tarvitsemme kumppaneita ei vierasta apua

pohjoismainen yhteistyö on tässä yksi tärkeä keino joka sopii varmasti ideologisestikin laajasti mutta mielestäni tiiviimpi yhteistyö naton kanssa on se keino jolla luomme uskottavaa ennalta ehkäisevää puolustuskykyä suomelle

arvoisa puhemies

mielestäni tässä energiakeskustelussa on paljon kysymys myös teollisuutemme kilpailukyvystä ja kohtuuhintaisesta sähköstä

ensimmäinen kysymys liittyisi siihen millä tavalla ensi vuoden aikana puolustusministeriö jo valmistautuu tähän uuteen miljardihankintaan

eli on syytä varoa etteivät pää ja jalat ole ilmassa yhtä aikaa jotkut aikovat nimittäin harjoittaa teollista toimintaa suomessa vielä tulevinakin vuosina

toinen asia liittyy sitten ylipäätänsä tähän lentokoulutuksen tulevaisuuteen sekä siviilipuolen että armeijan osalta

tämä turpeeseen liittyvä päätös on tässä nyt jo kehuttu ja kiitelty ei siitä sen enempää mutta tuossa muutamissa puheenvuoroissa tuotiin esille tätä ympäristölupaprosessia

kauhavan lentosotakouluhan joutui tässä puolustusvoimauudistuksessa lakkautuksen kohteeksi mutta tämä alue aikoo jatkaa toimintaa ja on hyvin kiinnostunut kyllä tähän lentokoulutukseen liittyvistä asioista

tarkoitus on että siellä lentotoimintaa pidetään yllä

arvoisa puhemies

hallitus on tarttunut tarmokkaasti talouden haasteisiin ja kehysriihipäätökset puhuvat puolestaan ja tämänkin keskustelun perusteella oppositio on hämmennyksen tilassa

minusta on äärimmäisen tärkeää että wallin joka on menossa käymään kauhavalla tutustuu näihin laskelmiin ja tekee niistä sitten omat arvionsa

minulle on kerrottu että hallituksen ponnisteluista huolimatta puuttui työmarkkinapainetta sopimuksen tekemiseen

tällä tarkoitetaan sitä että monien sektoreiden työehtosopimukset olivat vielä voimassa varsin pitkään eteenpäin eikä tämän johdosta kiirusta tullut

oliko hallituksella tietoa siitä että niin sanottua työmarkkinapainetta ei ollut nyt otollisen laajan sopimuksen syntymiselle

arvoisa puhemies

olen pohjalaisen talonpojan sitkeydellä tässä odotellut jonkin aikaa että keskustan eduskuntaryhmästä tulisi vastauksia tähän kysymykseen joka liittyi alde keskustan vaaliohjelmaan ja siihen liittyvään maailmanlaajuiseen tukien alasajoon

kuitenkin joka tapauksessa on äärimmäisen tärkeää se että suomessa käydään keskusteluja niistä poliittisista ryhmittymistä joissa me tuolla euroopan tasolla toimimme

arvoisa puhemies

se kyllä on selvä asia että kun pieni kansa ollaan ja meidän edustajamäärämme ei ole niin riittävä että me pystyisimme näissä ryhmissä enemmistönä toimimaan niin sen takia on äärimmäisen tärkeää käydä myös täällä eduskunnassa sitä keskustelua mitä ne meidän viiteryhmämme siellä parlamentissa sitten tekevät

toimeenpanolait cap uudistuksen osalta ovat nyt valmistumassa ja kun tässä puhuttiin siitä pitkäjänteisyydestä niin nythän meillä on kohtuullisen pitkäaikainen ratkaisu tukipolitiikan osalta

alde ilmoittaa haluavansa maailmanlaajuisesti maataloustuet alas ja minä olisin halunnut siihen täällä vastauksen mutta tänään en saanut

ensi vuoden osalta kun mietitään nyt asioita eteenpäin niin varmasti päätavoitteena tulisi olla ruokaketjun kilpailukyvyn parantaminen monin eri tavoin

siihen liittyy sääntelyn purkua maaseudun kaavoittamisen kehittämistä ja mahdollisuuksia sitä kautta viennin edistämistä ja niin edelleen

puhutaan sadoista uusista työpaikoista

nyt on tärkeää antaa signaali siitä että nämä investoinnit voivat jauhaa hyvinvointia lämpöä ja sähköä tulevaisuudessa meille suomalaisille ja tässä ketjussa turpeella on iso merkitys

nyt on huolehdittava siitä että saamme luvituksen kuntoon ja soiden luokittelun toimimaan käytännössä

kun puhutaan eläköitymisiästä laajemminkin tulee meidän tarkastella kaikkia sektoreita myös maataloutta

sinänsä tähän keskusteluun toteaisin että minunkin mielestäni on äärimmäisen tärkeää että maatiloilla ne sukupolvenvaihdokset tehdään oikea aikaisesti

on vaara että jatkaja ikään kuin kerkeää liian vanhaksi ennen kuin tämä tulee mahdolliseksi

voisin todeta tämän valiokunnan kannanotosta poimittuna että tavoitteena on tasapainottaa valtion tuloja ja menoja vähentämällä luopumistukijärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia

valiokunta pitää tärkeänä kustannusten vähentämistä siten että tukijärjestelmä supistettunakin mahdollisimman pitkälle edistää niitä tavoitteita joita järjestelmälle on alun perin asetettu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

esityksessä todetaan että siviilipalvelumies voi palvelun aikana asua useimmiten kotonaan ja sosiaaliset verkostot pysyvät kunnossa

hyvä niin

tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota siihen että myös varusmiespalvelu pysyy kilpailukykyisenä vaihtoehtona nuorten mielessä

myös siviilipalveluksen yleishyödyllisyyttä suomen kokonaisturvallisuuden kannalta tulee kehittää osana suomen kriisivalmiutta

suomessa elintarvikeala on hallitusohjelmankin mukaan yksi tulevaisuuden potentiaalisista kasvualoista

korkea taso aiheuttaa myös kustannuksia mikä hankaloittaa kilpailua sellaisen tuontiruuan kanssa joka ei noudata samanlaisia standardeja

kansainvälisen kaupan yksi keskeinen riski on erilaisten tautien leviäminen

ruokamyrkytykset epidemiat ja kasvinsuojeluaineiden jäämien aiheuttamat ongelmat aiheutuvat usein elintarvikkeista joiden alkuperää ei riittävästi tunneta

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on oikein hyvä ja se antaa lisää innokkuutta investointeihin ja toivottavasti semmoista positiivista pöhinää

ensisaapumisvalvonnan tasoa tulee kuitenkin nostaa sillä eun sisämarkkinoilla elintarvikkeet liikkuvat sitten suhteellisen vapaasti

mutta niin kuin tuossa edeltäjäkin puhui niin jossain määrin tämä esitys pitää sisällään asioita joita voisi kyllä täydentää

nimittäin tässä lakiesityksessä puhutaan tehtaista ja työpajoista ja pienen selvittelyn jälkeen tuli tieto että esimerkiksi turkistarhojen osalta ei ole mahdollisuutta tämän esityksen puitteissa tehdä tätä kaksinkertaista poistoa ja sen johdosta olenkin tehnyt lakialoitteen tästä asiasta

viime vuosien elintarvikeskandaalien yhteydessä on käynyt ilmi että valvonta ei ole helppoa ja esimerkiksi lihan hankintaan on liittynyt suorastaan väärennöksiä ja rikollisuutta